sillä alueella esimerkiksi toimii yksi meidän kansainvälisesti tunnetuimmista yrityksistämme kone jolla on erittäin suuri tarve osaavaan työvoimaan

minun mielestäni oikeutta eläimille yhdistys on toiminut tässä hyvin kyseenalaisella tavalla

tämä ei ole vetovoimatekijä senkään takia että jos lapsi sitten syntyy muutaman viikon myöhemmin kuin tuo turvapaikkapäätös on syntynyt niin silloin he saavat sen

siellä tehdään toki parannuksia myös eläkeläisten tilanteeseen takuueläkettä esimerkiksi korotetaan se on varmasti monelle erittäin tärkeä ja tervetullut mutta samaan aikaan toki tietysti toimenpiteitä joita täällä on lueteltu

tässä ihan toimiva tekniikka on skype yhteys jota tässä esitetään ja minun mielestäni on hyvä että ei lähdetä turhaan rakentamaan nyt jotain uutta järjestelmää videoyhteyksien järjestämiseksi vaan voidaan käyttää valvotusti valmista edullista ja toimivaa skype yhteyttä

tämä sopimus ei syntynyt pelkästään työntekijöiden ja työnantajien toimesta vaan tässä ratkaisevana ja tärkeänä tekijänä oli myös pääministeri jyrki kataisen hallitus joka silloin kertoi että jos saadaan aikaan kattavuudeltaan riittävän laaja raamisopimus niin valtiovalta tulee mukaan omalla osuudellaan siihen

arvoisa puhemies

tässä keskustelussa salissa aika usein pienemmälle huomiolle jää taide ja kulttuuri sekä liikuntarahat

ei ole varmasti siitä kyse että tämä nyt tänne houkuttelisi lisää naisia

en niitä lähde kiistämään niitä siellä on niin kuin on lapsiperheille monia siellä on paljon ikäviä päätöksiä joita nyt vain on väistämättä tehtävä

eli kyllä nämä kuitenkin ovat aika lailla verrannollisia myös siihen panostukseen ja itse uskon että nekin eurot jokainen mitä huippu urheiluun panostetaan näkyvät myös harraste ja kuntoliikunnan puolella hyötynä

täytyy todeta että tässäkin vaikeassa taloustilanteessa nämä määrärahat edelleen säilyvät hyvällä tasolla jopa niiden tasoa pystymme lievästi korottamaan

velkaantuminen on jatkunut suomessa niin pitkään että meillä taitaa olla että seitsemää laihaa vuotta ei seuraakaan seitsemän lihavaa vuotta vaan näyttää siltä että on toiset seitsemän kuivempaa vuotta edessä ja sen takia nyt taloutta on pakko laittaa kuntoon

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

se oli tärkeä viesti ja se viesti otettiin niin työntekijöiden kuin työnantajienkin puolella vakavasti vastaan ja sen mukaan toimittiin

arvostan todella paljon edustaja tolvasta niin kansanedustajana kuin ansiokkaana poliisina ja rikosten tutkijana

itse tein kirjallisen kysymyksen asiasta viime vuoden kesällä ja siinä kerroin olevani valmis myös lakialoitteen tekemiseen ja sain silloin kyllä aika paljon juuri tämän suuntaista viestiä mitä edustaja koski puheenvuorossaan esille toi

liikunnan asemaa halutaan tämän hallituksen toimesta peruspalveluna vahvistaa entisestään ja nimenomaan niin että tavoitteena on liikunnallisen elämäntavan vahvistuminen ja yhdenvertainen palvelujen saatavuus

tämä raamiratkaisu tuo ennustettavuutta meidän maamme hyvin epävarmaan taloustilanteeseen ja kovassa globaalissa kilpailussa työmarkkinasiat ovat sellaisia joista me voimme täysin itse päättää ja niin nyt on myös päätetty

meillä kuitenkin nämä hyväksikäytetyt lapset jotka aikuisina siihen heräävät ovat itse halunneet että asioita voitaisiin viedä eteenpäin niin kuin osoittavat nuo esimerkit joita edellä toin

hyvää sen sijaan on että laissa nyt alleviivataan ja tuodaan käyttöön ja lailliseksi myös tarkkailuhaalarin käyttö ja tämä on niitä kysymyksiä joita me olemme usein esillä pitäneet tässä salissa taisi olla vajaa vuosi sitten kun kävimme keskustelua siitä kun eduskunnan oikeusasiamies oli kieltänyt tarkkailuhaalarin käytön kun sitä ei erityisesti laissa mainittu ja silloin täällä salissa muun muassa edustaja kuusisto ja edustaja lipponen kiivaasti vastustivat tarkkailuhaalarin käyttöönottoa

arvoisa puhemies

olen itse edustaja nurmisen edustaja mykkäsen ja kumppaneiden tekemän lakialoitteen toki allekirjoittanut mutta tämä on aiheellista pohdintaa että tarvitsemmeko me lopulta tämän sääntelyn tai voiko se jopa viedä tilannetta huonompaan suuntaan kuin tällä hetkellä

on myös tapauksia joissa on tunnustus jossa henkilö on myöntänyt tehneensä lukuisia tällaisia julmia tekoja ja tapauksia joissa on todistajia ja silminnäkijöitä ja ne ovat jääneet kiinni siitä että rikos on vanhentunut eikä niitä ole voitu viedä eteenpäin

haluan myös kiittää siitä että te arvoisa puolustusministeri olette tehnyt todella hyvää työtä kriisinhallintaveteraaniohjelman parissa ja siinä on nyt saavutettu hyviä askelia

tämä hallituksen vastaantulopaketti joka tuon raami sopimuksen työllisyyssopimuksen jälkeen tehtiin pitää sisällään erittäin paljon elinkeinoelämän kilpailukykyä tukevia elementtejä myös palkansaajien turvaan ja työelämän laatuun liittyviä parannuksia

hän toi esille nämä vähävaraiset lapset ja sen millä tavalla suomalaisessa yhteiskunnassa pitää tehdä entistä aktiivisemmin työtä sen eteen että kaikilla lapsilla tulotasosta taustasta huolimatta olisi mahdollisuudet liikkua harrastaa ja jopa menestyä ja pärjätä niin että voisi edetä aina tuonne huippu urheiluunkin asti jos näin itse joskus valitsee

äsken vielä edustaja heinäluomaa kovasti kehuttiin mutta ei hänkään tähän eläkeläiskeskusteluun näköjään koko aikaa malttanut paikalle jäädä vaan lähti pois täältä eduskunnasta

toivoisin kuitenkin että voisitte vielä teettää tällaisen ihan oman opuksen kriisinhallintaveteraaniohjelmasta että se ei ainoastaan olisi näiden oppaiden yksi osa eri operaatioissa

meillä suomessahan vanheneva ruoka kaupassa ennen muuta menee ensin alekoriin ja sieltä hyvin monissa tapauksissa kaupat jakavat sitä leipäjonoihin eli hyväntekeväisyyteen

esimerkiksi sovitellun työttömyysetuuden parantaminen merkitsee tuhansille suomalaisille osa aikatyöntekijöille sosiaaliturvan ja työnteon yhteensovittamista tavalla joka kannustaa työntekoon

niillä on nimittäin estetty merkittävästi ja tehokkaasti salakuljetuksia ja ne ovat myös tärkeä osa niin kuin muistan silloisesta keskustelusta kuten edustaja tolvanen esille toi usein sellaisten vankien turvaamista jotka pakotetaan tuomaan sisällään huumeita lomilta vankilaan

meillä käytetään tätä ruokaa myös bioetanoliin ja uskoisin että muun muassa edustaja mykkänen haluaa jatkossakin että myös bioetanolin käyttö olisi yksi vaihtoehto sellaisessa vanhenevassa ruuassa jota ei esimerkiksi hyväntekeväisyyden kautta jakoon voitaisi laittaa

sen viestin pitää olla selvä mutta viestin pitää olla selvä myös niille jotka ovat joutuneet joskus tällaisen rikoksen uhriksi että ne asiat voidaan selvittää vielä vuosienkin jälkeen

arvostettu puhemies

armeijoiden tutkat havaitsevat nämä pimeät koneet mutta armeijoiden tehtävä ei ole kuitenkaan ensisijaisesti vastata siviililiikenteelle

määrärahoja suunnataan ensi vuonna etenkin laajoja käyttäjäryhmiä palvelevien liikuntapaikkojen rakentamiseen ja ensi vuoden budjetissa myös turvataan huippu urheilun muutostyöryhmän rahoituksen jatko

valtion osallistumisella kahtena seuraavana vuotena lomautuspäivärahojen rahoitukseen voidaan puolestaan välttää työnantajien ja palkansaajien työttömyysvakuutusmaksujen nousu joka muutoin olisi ollut ensi vuonna välttämätön

henriksson nosti esille tuon tupakan hallussapidon lapsilla että siinä ei kriminalisoinnilla olisi mitään merkitystä

minusta on hivenen ontuva tulokulma tähän erityisesti vihreiden puheita ja kirjoituksia kuunnellen se että se on hyväksyttyä että ruotsissa tehdään jopa suomea tiukempaa lainsäädäntöä perheidenyhdistämisessä sen takia että sinne on tulossa paljon lapsia

ehdottaisin teille arvoisa ministeri että suomi voisi tässä olla aktiivinen itämeren valtioiden kanssa että puolustusvoimille armeijoille annettaisiin nyt tällainen erityistehtävä tämän poikkeuksellisen tilanteen takia valvoa myös armeijoiden toimesta lentoliikennettä itämerellä ja ensisijaisesti aina informoida myös siviililiikennettä niistä venäläiskoneista tai muidenkin maiden koneista jotka pimeinä lentävät

on useita esimerkkejä joista voimme nähdä arkipäivässä miten on toiminut tällä tavalla laki joka on säädetty vain ohjeeksi esimerkiksi polkupyöräkypärän käyttöä koskeva laki jonka rikkominen ei ole rangaistavaa mutta se on varsin hyvin tullut lasten ja nuorten arkipäivään toivottavasti jossain vaiheessa myös aikuisten

s ryhmällä esimerkiksi

samaan aikaan kun kehitämme ja tuemme massaliikuntaa ja tällaista kaikkien saavutettavissa olevaa liikuntaa niin pitää myös huolehtia siitä että myös huippu urheilulla on mahdollisuudet kehittyä suomessa

arvoisa puhemies

tässä keskustelussa on paljon käytetty puheenvuoroja siitä mitä afganistanissa on saatu aikaan

eikö kaikkien lapsien pitäisi olla sitten samanarvoisia tällä logiikalla eikä millään tavalla laskea onko niitä tuhat satatuhatta vai miljoona

keskustelussa hetki sitten nousi hyvin vahvasti esille se millä tavalla tämä tulee vaikuttamaan meidän palkkatasa arvoomme naisten ja miesten väliseen palkkatasa arvoon

arvoisa puhemies

tupakkakielto on tulossa myös vankien asuintiloihin

siinä mielessä se on ontuva peruste että täällä arvostellaan suomen lainsäädäntöä mutta puolustetaan ruotsin lainsäädäntöä jota sisarpuolue siellä paraikaa tekee

on varmasti totta ja rehellistä myöntää että tilanne ei ole helppo eikä se sitä tule olemaan varmasti lähivuosinakaan

tässä on tärkeä huoli se että vaikka ne ovat vankien asuntoja niin meidän pitää pystyä takaamaan vanginvartijoille oikeus savuttomaan työympäristöön ja se ei ole tänä päivänä toteutunut

nyt pitää muistaa että tässä isossa sopimuksessa työllisyyssopimuksessa raamisopimuksessa päätettiin nimenomaan palkkamaltista yleisestä suuresta kuvasta plus sitten näistä työelämän kehittämisistä

myös kauppiasvetoinen kesko toimii samalla tavalla

koulupihojen virastojen edustoilla tapahtuvan tupakoinnin osalta vaikka valvontaa ja poliisiresursseja ei sinne ole saatukaan valvomaan tuota tupakointia suomalaiset ihmiset noudattavat varsin hyvin lakeja

kesko selvitti tätä tilannetta itse asiassa tämän keskustelun esille noustessa reilu vuosi sitten kun ranskassa ryhdyttiin tätä lainsäädäntöä säätämään mikä sielläkin joutui alkuun hieman vaikeuksiin ja on nyt mennyt eteenpäin

historiaa kun tuntee tietää sen että maa on ollut erilaisten myllerrysten varjossa hyvin pitkään

vangeista tilastojen mukaan kolme neljäsosaa tupakoi ja meidän on pystyttävä takaamaan vanginvartijoille myös oikeus passiivisen tupakoinnin estämiseen

itse olen huolestunut siitä että lapsia lähetetään läpi välimeren läpi lähi idän

tässä keskustelussa ja tämän viikon aikana on annettu ymmärtää että nyt hallitus myy kaiken myy halvalla ja myy panamaan

kyllä se on tärkeintä että suomalaiset veikkaavat sillä näistä rahoista meidän tiede taide liikunta ja nuorisotyö hyvin pitkälle rahoitetaan myös ensi vuonna

mutta tämän jälkeen näitä kysymyksiä joita esille on nostettu muun muassa nais ja miesalojen palkkatasa arvosta tai naisten ja miesten palkkatasa arvosta otetaan edelleen esille liittokohtaisissa neuvotteluissa tuon yhdessä sovitun raamin mukaisesti

ilta sanomien mukaan vankien loman pitkittyminen ei helsingin vankilan apulaisjohtajan irene litmasen mukaan ole harvinaista vaan tapauksia sattuu joka kuukausi kahdesta kolmeen

en tiedä onko se sitten sallittu sana puhua ankkurilapsista tällaista sanaa ja termiä on käytetty eli lähetetään lapsi sen toivossa että hän selviäisi yli välimeren pääsisi sieltä hakemaan turvapaikkaa ja automaattisesti pystyisi perheen yhdistämään

arvoisa puhemies

syy oli se että heidän kunnissaan tai kylissään missä pienet ruokakaupat olivat ei ollut sopivaa hyväntekeväisyystoimijaa eli ei löytynyt kumppania tähän ruuan vapaaehtoiseen jakamiseen

siellä tullaan varmistamaan että tasa arvoerät tulevat sinne missä niitä tarvitaan ja siellä kohdennetaan ja hoidetaan niitä kysymyksiä joita täällä tänään on esille nostettu

talibanin aikana jos listaa sitä minkälainen maa afganistan oli maassa oli tiukin saria laki käytössä jopa sellainen mikä ei nojautunut edes koraaniin

se tietysti on hyvä tilanne että perheet pysyisivät kasassa ja sen takia annan kiitosta ministeri orpolle tästä riihimäen irakilaisperheenkin tilanteen kartoittamisesta

itse edelleen toivon että seuraamme tarkasti sitä millä tavalla arpajaisveron korotus vaikuttaa tähän tulokertymään mutta ennen muuta muun muassa hevosurheilun puolella hevostalouden puolella on ainakin alkumerkit olleet sen suuntaisia että seurannalle on erittäin suuri tarve

tämä on sopimus joka ansaitsee runsaasti kiitosta ja ennen muuta kiitosta ansaitsevat suomalaiset työntekijät työntekijäjärjestöt ja työnantajajärjestöt että heiltä löytyi vaikeassa tilanteessa yhteistä tahtoa ja malttia ja sopimisen kulttuuria ja ratkaisuja viedä suomalaista taloutta vakaalla tavalla eteenpäin

niin kuin edustaja koski edellä toi esille ja itse asiassa joku muukin tässä keskustelussa synnyttää jälleen suurin ruokahävikki meillä syntyy tai kauppaa suurempi ruokahävikki meillä syntyy kodeissa

minua vähän hämmästyttää se että kun maahanmuutosta puhutaan suomen tärkeimmässä salissa niin täällä ei ole vihreistä paikalla kuin edustaja hassi ei ole edustaja niinistöä ei edustaja karia eikä ketään muuta vihreistä puhumassa silloin kun tätä lainsäädäntöä täällä käsitellään tätä kokonaisuutta eli meillä on käsittelyssä hallituksen laki ulkomaalaislain muuttamiseksi ja tiettyjä toimenpiteitä siihen

nyt olen ymmärtänyt että nämä laitetaan tuottamaan uutta hyvää uusia työpaikkoja ja kasvua ja kysyisin teiltä arvoisa pääministeri kumpaa te pidätte parempana suuntana suomelle

arvoisa puhemies

haluan nostaa lopuksi esille kaksi asiaa joiden toivon etenevän vielä tällä vankein saralla

tässä keskustelussa esille nousi muun muassa edustaja sasin edellisen hallintoneuvoston puheenjohtajan puheenvuorossa että yleen ollaan tyytyväisiä

jos asiat olisivat niin helppoja kuin he antavat täällä ymmärtää niin miksi maatalouden kannattavuutta ei laitettu viime kaudella kuntoon ja miksi entisen maatalousministerin sirkka liisa anttilan jäljiltä sikatalous oli huonommassa kunnossa kuin koskaan ennen

taliban salli myös oopiumin heroiinin tuotannon sillä tuo vientivero oli taliban hallinnon tärkein tulonlähde

olemme tästä edustaja zyskowiczin kanssa jättäneet esityksen että lomalta palaamatta jättäminen olisi karkaaminen ja toivon että tämä asia myös etenisi

minä annan ministeri koskiselle kiitosta

hän on ensimmäinen maatalousministeri joka tarttuu ruuan alkuperämerkintöihin aidosti ja tekee työtä sen eteen ja toivon että tässä asiassa edetään määrätietoisesti eteenpäin

tiedän että yle puolueen ihmiset toteavat että he ovat lintsareita he katsovat joka päivä vähintäänkin aamulla yleä ja sitten vähän päivällä yleä ja kuuntelevat vielä päivällä ylen radiota ja katselevat vielä illankin yleä ja lintsaavat vain tuosta yle maksusta

ja arvoisa puhemies aivan lopuksi toisena asiana se että meidän vankeusrangaistuksien pitää olla yleisen oikeustajun mukaisia

arvoisa puhemies

ympäristöministeri totesi suomenmaa lehdessä jokin aika sitten että haja asutusalueiden jätevesiasetuksen tiedotuksessa on epäonnistuttu ja tämä epäonnistuminen on saanut liikkeelle myös hieman kyseenalaisin tavoin toimivia tekijöitä jopa huijareita ja ihmiset ovat ostaneet kalliita huonolaatuisiakin järjestelmiä ja osin toimivia järjestelmiä taasen turhaan

tuoreimmat ruokaskandaalit ovat nyt suomesta

onkin tärkeää että tällainen aktiivinen kansalaisuus ja sosiaalinen vahvistaminen säilyvät edelleen vahvasti tässä meidän nuorisopolitiikan keskiössä

usein lasten seksuaalisissa hyväksikäytöissä raiskauksissa väkivaltarikoksissa kyllä yleinen tunnelma on se että kun tuomiot tulevat niin ne eivät ole suomalaisen yleisen oikeustajun mukaisia ja minun mielestäni jos asteikon alareunaa nyt käytetään pitäisi ottaa mieluumminkin käyttöön yläreuna

karkaamiset tai sen yritykset ovatkin vähentyneet viimeisten kymmenen vuoden aikana mutta niin kuin edellä totesin helsingin vankilan apulaisjohtaja irene litmanen kuitenkin kertoo että näitä tapauksia sattuu joka kuukausi kahdesta kolmeen

olen huolestunut siitä jos suomessakin on sellaista käsitystä vallalla että voisimme jättää afganistanin tässä herkässä tilanteessa ilman kansainvälistä apua ja tukea ja vetäytyä sieltä pois

minä olisin toivonut itse sitä että hallintoneuvostossa ja myös tässä parlamentaarisessa työryhmässä joka valmisteli aikanaan ensin tätä mediamaksua ja sen jälkeen tätä nyt tulevaa yle veroa olisi pohdittu myös sitä voisiko olla joku muu syy minkä takia ylen tv lupaa ei ole haluttu maksaa

kuitenkin tällä rahalla tietysti tehdään paljon tärkeää ja hyvää työtä eikä edustaja wallinkaan esitä että tästä vähennysoikeudesta täydellisesti luovuttaisiin

uutiset kertovat että tätä on myös suomalaisissa kouluissa

yhtenä tietysti valistus on tärkeää sinne koteihin mutta myös se että voisimmeko me löytää keinoja että pakkauskokoa pienennettäisiin

painopisteitä ensi vuonna on edistää nuorten yhteiskuntatakuuta sekä toteuttaa uutta lapsi ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa

tekee mieli kysyä ministeriltä

nyt kun tällaisia epäilyjä ulkomailta tuodussa ruuassa on antaako tämä oikeuden ostaa hyvää ja puhdasta vai pitääkö kaiken tämän jälkeenkin orjallisesti noudattaa hankintalakia ja ostaa kouluihin ruoka sieltä mistä sen halvimmalla saa vai voiko laatuun hyvään suomalaiseen ruokaan panostaa näissä hankinnoissa

meillä usein kasvavassa sinkku ja kahden henkilön perheiden yhteiskunnassa monet paketit ovat turhan suuria ja sieltä kinkkupaketista aina muutama kinkku jää sellaiseksi että ne eivät enää ole sitten syömäkelpoisia

mutta totta kai silloin kun rahaa käytetään esimerkiksi puolueiden taikka vaalien rahoitukseen herää kysymys onko se oikea tapa käyttää tämän tyyppistä vähennysoikeutta taikka sen kautta kerättyä rahaa

mutta avolaitoksesta poistumista ei käsitellä karkaamisena

ympäristöministerinä kimmo tiilikainen totesi että ohjeistusta tarvitaan ja jätevesiasetukseen kuuluu myös tuo mahdollisuus saada lykkäystä tehostamistoimille kohtuuttomissa tapauksissa

minun mielestäni ei myöskään ole oikein sekään että jos tappaa toisen ihmisen ensimmäistä kertaa niin se on peruste päästä lyhyemmällä vankeustuomiolla

mitä maassa sitten tulevaisuudessa tapahtuu sen aika tulee näyttämään

minun mielestäni ei minun mielestäni tämä raha pitää käyttää ennen muuta työntekijöiden asioiden hoitamiseen ja silloin se ohjataan ja ohjautuu oikeaan paikkaan

en usko että siitä tällaista demokratiaa tulee kuin suomi tai moni muu maa mutta toivotaan että sinne löytyisi sellaista vakautta jota siellä edes joskus on hieman ollut

opetus ja kulttuuriministeriön mukaan aktiivinen kansalaisuus ja sosiaalinen vahvistaminen ovat ne kärjet joita tulevaisuudessa haluamme vaalia ja ne ovat sellaiset perusperiaatteet joita kannattaa pitää vahvasti esillä

jos purkissa taikka paketissa lukee että parasta ennen päiväys on mennyt umpeen niin meikäläinen en enää ehkä niin paljoa kuin joskus vähän nuorempana mutta tiedän että aika moni suomalainen lukee sen kuin se olisi viimeinen käyttöpäivä ja näinhän se suinkaan ei ole

voisiko ympäristöministeri lehtomäki nyt puolestaan kertoa yksiselitteisesti missä tilanteessa lykkäystä voi saada että kunnissa toimittaisiin yhdenmukaisesti

ja niin kuin tuossa aiemmassa puheenvuorossa totesin kyllä minä ihmettelen että me elämme maassa jossa voi raiskata kolmen vuoden välein ensi kertaa

on varmasti sellaisia toimintoja joita he käyttävät mutta tiedän että omassa ikäryhmässäni ja itseäni nuorempiin tultaessa on paljon ihmisiä jotka löytävät myös hyvää tarjontaa mainosrahoitteiselta puolelta jota tässä salissa yle puolueen toimesta on aika kovasanaisestikin arvosteltu ja nähty että mainosrahoitteiset kanavat ovat jollain tavalla koko ajan huonoja ja pahoja ja jopa edustaja sasi käytti puheenvuorossaan sellaista ilmausta että tuo yleissivistävä ja sivistävä tehtävä on jäänyt kokonaan ylen tehtäväksi

meidän on syytä huolehtia tulevaisuudessa siitä että suomalainen korkea osaaminen saa vahvan perustan päivähoidossa varhaiskasvatuksessa sen jälkeen peruskoulussa mutta se jatkuu myös sitten harrastusten tukemana myös jatko opinnoissa ja siinä kulttuurilla liikunnalla on erittäin suuri merkitys

wallin on tehnyt tässä keskustelunavauksen joka varmasti on osa isompaakin kokonaisuutta jos tällaiseen sitten lopulta mentäisiin

onko vtt käynnistänyt nyt nuo koepoltot

ulkoasiainvaliokunnassa käsittelimme pohjoismaiden neuvoston suomen valtuuskunnan toimintakertomusta viime vuodelta ja tällä toimintakaudella kertomusvuonna painopistealueena olivat hyvinvointivaltio nuorisotyöttömyyden torjuminen terveysalan yhteistyön lujittaminen rajaesteiden poistaminen pohjoisten alueiden yhteistyö ja pohjoismaiden ulko ja turvallisuuspolitiikka sekä yhteiskunnan turvallisuus

arvoisa puhemies

asia on siinä määrin tärkeä että haluan vielä toisen kerran tänne puhujakorokkeelle tulla ja valiokunnan jäsenen edustaja hiltusen sanoihin on hyvä yhtyä ja helppo yhtyä

vangin karkaamisesta tuomitaan myös se joka poistuu luvatta avolaitoksesta tai joka on saanut hyväksyttävästä syystä luvan poistua avolaitoksesta mutta ei noudata lupaan liittyviä ehtoja vankila alueelta poistumisen pituudesta

pidän erittäin myönteisenä sitä että urheiluministeri arhinmäen aikana liikuntaan voimme edelleen lisätä määrärahoja ja huolehtia siitä että massaliikunnassa suuria massoja liikuttavassa liikunnassa määrärahat lisääntyvät mutta myös huippu urheiluun tähtäävässä rahoituksessa

arvoisa puhemies

ja jos ei pakottavaan lainsäädäntöön lopulta päädytä niin toivon että etsitään niitä keinoja millä ruokahävikkiä voidaan pienentää kaikissa paikoissa

no se nyt vielä puuttuisi että sama henkilö huoltaisi ja katsastaisi mutta sama yritys kuitenkin kelpaa täällä liikenneministerille ja valiokunnalle

vaikka nämä nyt ovat vähän meidän toistemme kehumista toinen kehuu toista niin kyllä minä haluan antaa ennen muuta kiitosta meidän valiokuntamme puheenjohtajalle edustaja korhoselle ja koko valiokunnalle mutta myös valiokuntaneuvos ekroosille joka teki erinomaisen hyvää työtä tässä tiukallakin aikataululla